nyt ei ole varaa sitoutua pitkäaikaisiin hankintaohjelmiin

euroopassa monissa maissa on jo leikattu puolustusbudjetteja hyvinkin voimakkaasti ja kyllä minulla on se käsitys että me joudumme suomessakin tulevina vuosina käymään menotalouden todella tarkkaan läpi

tämä oli itse asiassa yllättävä takaisku ja osoittaa osaltaan että talouden elpyminen saattaa olla odotettua hitaampaa vaikka halventunut euro toki vetoapua onkin antanut

olisiko kannattanut panostaa esittämällämme tavalla elvytykseen enemmän menolisäysten erityisesti julkisten investointien tukemisen kautta

infraan sekä tutkimukseen ja koulutukseen investoiminen parantaisi myös kilpailukykyämme joka on viime aikoina pahasti rapautunut

kun bruttokansantuotteen laskun lisäksi otetaan huomioon työllisyyden heikkeneminen edelleen niin mielestäni vielä tänä vuonna olisi tarpeen toteuttaa voimakkaampaa elvytystä

työvoimapoliittisten toimien riittävän rahoituksen lisäksi on äärettömän tärkeää tehdä kaikki mahdollinen uusien työpaikkojen luomiseksi ja olemassa olevien työpaikkojen lakkauttamisen estämiseksi

tätä taustaa vasten on mielestäni käsittämätöntä että hallitus jääräpäisesti jatkaa työpaikkojen karsimista valtion tuottavuusohjelman nimissä

tulevina vuosina suomen haasteina ovat julkistalouden tasapainottaminen väestön ikääntyminen kilpailukyvyn parantaminen elinkeinorakenteemme uudistaminen ja tuottavuuden parantaminen vain joitakin mainitakseni

näihin kehysselonteko antaa kovin vähän vastauksia

erityisesti monet eu maat joutuvat lähivuosina käymään läpi vaikean si säisen devalvaatioprosessin budjettivajeidensa alentamiseksi ja velkaantumisen vähentämiseksi

tämä edellyttää julkisten menojen leikkauksia verojen korotuksia palkkojen alennuksia ja muita sangen karvaita lääkkeitä

arvoisa puhemies

tarvitaan samantapaisia keinoja kuin muissakin maissa eli verojen korotuksia menojen uudelleenpriorisointia palvelujen uudelleenorganisointia tuottavuuden parantamista ja niin edelleen

kuten monet erityisesti sdpn kansanedustajat ovat täällä tänään todenneet me tarvitsemme suomessa kahden vaalikauden mittaisen julkisen talouden tasapainotusohjelman jolla toteutetaan kestävä julkinen talous ja jolla luodaan edellytyksiä kasvupolitiikalle sekä työllisyyden nousulle

hännisen kanssa siitä että hallituksen energiapaketti on hyvä tulevaisuuteen tähtäävä ja tulee edistämään toivon mukaan työllisyyttä ja investointeja suomessa

meillä nuorisotyöttömyys on räjähtänyt todella korkeisiin lukuihin

arvoisa puhemies

syysiltojen pimetessä kansainvälistä taloutta koskevat uutiset ovat jatkuvasti synkentyneet ja yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoiden eilinen musta maanantai oli sokki joka ei voi olla jättämättä jälkiään

sinne on tullut pientä lisämäärärahalisäystä muttei lähellekään sitä mikä tarvittaisiin tämän tilanteen hoitamiseksi

nuorison osalta me tarvitsisimme yhteiskuntatakuun toteuttamisen jossa kaikille kolme kuukautta työttöminä olleille taattaisiin joko työ koulutus tai

mutta pääseekö suomi missä parhaillaan on meneillään metsäteollisuuden kriisi ja missä korkea inflaatio horjuttaa kuluttajien luottamusta kuin koira veräjästä

meilläkin raha kallistuu

kuluttajien ja teollisuuden luottamus talouteen on ollut jo toista vuotta laskussa ja tämän viikon tapahtumat ovat antaneet pessimismille lisävauhtia

jos nämä ennusteet pitävät paikkansa niin työllisyyskehitys kääntyy vääjäämättä huonompaan suuntaan eikä tämä ole tässä tilanteessa edes mikään kauhuskenaario

epävarmuuden lisääntyminen ja kuluttajien luottamuspula merkitsevät sitä että hallituksen taloutemme pelastajaksi kaavailema mittava veronkevennys ei toimi toivotulla tavalla

tässä mielessä parhain ryhmä olisi pienituloiset erityisesti työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla elävät mutta hehän eivät hyödy mitään veronkevennyksistä

meidän sosialidemokraattien esittämä kunnallisveron perusvähennyksen kaksinkertaistaminen toisi lisäeuroja myös näille ihmisille

mikäli työttömyys lisääntyy tai korot nousevat meillä saattaa olla edessä melkoinen velkaongelma

tässä tilanteessa kun rakentaminen vähenee ja yksityiset investoinnit muutenkin ovat kääntymässä laskuun hallituksen pitäisi tehdä enemmän tilaa julkisille investoinneille

arvoisa puhemies

ministeri katainen on kaivannut palkkamalttia

valitettavasti viime tulopoliittisella kierroksella hallitus seurasi passiivisesti tilannetta sivusta ja jälkikäteen arvioiden tämä ratkaisu ei ollut hyvä

meillä työnantajat ovat kieltäytyneet tekemästä tupoa mutta kyllä me joka tapauksessa tarvitsemme jonkinlaisen keskitetyn tai koordinoidun ratkaisun jossa kaikki osapuolet työnantajat työntekijät ja hallitus ovat samassa pöydässä

täytyisi tietysti toivoa että hallitukselta olisi myös jäänyt jonkin verran pelimerkkejä ensi syksyn tulopoliittiselle kierrokselle etteivät ne mene kaikki näihin veronkevennyksiin

tämä kertoo siitä suuresta talousahdingosta vaikeuksista joissa kunnat ovat tänään ja tulevat olemaan myös tulevina vuosina

normien keventämistä ehdotonta pidättäytymistä kuntien tehtävien lisäämisestä tuottavuuden ja tuloksellisuuden lisäämistä palvelutuotannossa sekä tietenkin myös rakenteiden uudistamista

paras hankkeen tavoitteena on ollut kunta ja palvelurakenteen vahvistaminen palvelujen tuotantotapojen ja organisoinnin kehittäminen sekä valtion ja kuntien välisen tehtävänjaon selkeyttäminen

pidän myöskin hyvänä linjauksena sitä että kuntien tulisi muodostua työssäkäyntialueista tai muista sellaisista toiminnallisista kokonaisuuksista joilla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta

timo korhonen totesi täällä aiemmin puheenvuorossaan että tämä paras hanke olisi pitänyt käynnistää jo huomattavasti aikaisemmin

mutta meillä on jonkin verran tutkimustietoa myös siitä että liitoskunnissa palvelujen tuottamiskustannukset eivät ole yhtä suuria kuin ei liitoskunnissa

henki oli päällä ja optimismi vallitsi

tietysti tähän omalta osaltaan on vaikuttanut se että meillä on lama painamassa päälle kuntatalous on kiristymässä

mutta kyllä minulla on myös se käsitys että hallitukselta on jollakin tavalla vauhti hiipunut tämän hankkeen eteenpäinviemisessä

tuottavuutta ja tuloksellisuutta on parannettava ja palaan vielä siihen että valtion pitää ehdottomasti pidättäytyä uusien tehtävien antamisesta kunnille

näin on vannottu joka vuosi mutta joka vuosi sieltä aina jotain uutta tulee kunnille

arvoisa puhemies

puitelain mukaan laajan väestöpohjan kuntayhtymien oli tarkoitus korvata nykyiset sairaanhoitopiirit siten että muodostettaisiin yhteisiä sosiaali ja terveydenhuollon erityispalvelujen kuntayhtymiä

tämä rakenne käsittääkseni mahdollistaisi sen että myös sosiaalihuoltoon syntyisi koko maan kattava erityispalvelujen tuottamisesta ja erityisosaamisen ylläpitämisestä laajalla väestöpohjalla vastaava organisaatio

arvoisa puhemies

sdpn budjettivaihtoehdossa korostuvat suomalaisen työn ja työpaikkojen puolustaminen palveluiden turvaaminen sekä oikeudenmukainen tulonjako

pontimena tälle keskustelulle oli se että varsin monet kansanedustajat olivat jättäneet ilmoittamatta kehittyvien maakuntien suomi ryltä saamiaan varsin mittavia vaaliavustuksia

olemme esittäneet tätä käännettyä arvonlisäverojärjestelmää jo usean vuoden ajan

tämä episodi osaltaan myös osoitti sen että tarve vaalirahoituksemme perusteelliselle uudistamiselle oli ilmeinen

kuntatalous on tämän vuoden aikana heikentynyt dramaattisesti ja moni kunta tulee todennäköisesti tekemään historiansa heikoimman tuloksen

suomella on myös julkisten asioiden hoidon osalta vakiintunut läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden perinne

tästä mielestämme hyvästä tilanteesta huolimatta transparency international on aiempina vuosina useasti huomauttanut että vahvasta avoimuusasioihin ja tietojen julkiseen saatavuuteen liittyvästä näytöstä huolimatta poliittisen rahoituksen alueella suomessa on tiettyä hämäryyttä

kunnat ovatkin joutuneet korottamaan verojaan

myös greco löysi raportissaan paljon huomautettavaa ja antoi suomelle kymmenen konkreettista suositusta tilanteen parantamiseksi

suhdannepoliittisesti nyt olisi tärkeää että kunnat panostaisivat rakentamiseen

valitettavasti vaan monet kunnat ovat myöhentämässä investointejaan ja se on todellakin huono asia suhdannepoliittisesti

greco suositteli suomea muun muassa harkitsemaan entistä tiuhempaa vaalitoiminnasta raportointia vaalikampanjoiden aikana harkitsemaan tunnistamattomilta lahjoittajilta saatavien lahjoitusten kieltämistä ja alentamaan kynnysarvoa jonka ylittävien lahjoitusten antajien identiteetti tulee paljastaa vahvistamaan huomattavasti poliittisen rahoituksen riippumatonta valvontaa sekä tarkistamaan poliittisten puolueiden vaalikampanjoiden rahoitussääntöjen rikkomuksista annettavia rangaistuksia vain muutamia suosituksia mainitakseni

nyt tarvitaankin kunnon panostusta köyhyyden poistamiseen

tällä hetkellä kannan huolta myös teollisuutemme ja muun yritystoimintamme toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä

vaalirahoituksen läpinäkyvyys on äärettömän tärkeää koska ilman sitä poliitikkojen sidoksia ja niiden vaikutuksia heidän työhönsä ei voi arvioida

tilannetta kuvaa hyvin se että ekn yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja antti zitting ryöpytti viimeisimmässä prima lehdessä seuraavasti

hän toteaa myös että pk kenttää voi odottaa ensi vuonna iso harvennushakkuu ellei hallitukselta ja päättäjiltä heru tilanteeseen nopeasti lisälääkintää

näyttää siis vahvasti siltä että valtiovarainministerin kovasti kehumalla kelamaksun poistolla ei ainakaan pk yritysten tilanne ole parantunut

metsäteollisuutemme on ollut vaikeuksissa jo pidemmän aikaa ja tällä hetkellä telakkateollisuus on ajautumassa yhä pahempaan ahdinkoon

valvonnan osalta grecon raportissa todetaan että vaikka sillä ei ole mitään syytä epäillä poliittisen rahoituksen valvonnasta oikeusministeriössä ja paikallistasolla vastaavien virkailijoiden työn rehellisyyttä se katsoo että nykyisen järjestelmän luonne piti ettei nykyisen järjestelmän luonne riittävästi takaa ja vakuuta mahdollisuuksien rajoissa valvontajärjestelmän vapautta ja sen mieltämistä vapaaksi asiattomasta ulkopuolisesta vaikuttamisesta joka viime kädessä saattaa heikentää yleisön luottamusta poliittiseen rahoitusjärjestelmään

metsäteollisuuden osalta on oleellista että kyetään turvaamaan kilpailukykyinen energiansaanti puuraaka aineen saanti poistetaan sähkövero sekä panostetaan logistiikkaan kuljetuskustannusten alentamiseksi

telakkateollisuuden osalta taas nopeasti tarvittavia toimenpiteitä ovat valtion omien alushankintojen ja peruskorjausten aientaminen sekä innovaatiotuen käyttäminen mikä on eun sallima tukimuoto

tässä mielessä valvonnan siirtäminen valtiontalouden tarkastusvirastolle on perusteltu ratkaisu ja mahdollistaa myös uhkasakon käytön

arvoisa puhemies

työttömyys on lisääntymässä kovaa vauhtia ja erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut voimakasta ja tulee olemaan lähikuukausinakin

arvoisa puhemies

hallituksen työllisyysmäärärahat ovat mielestäni tähän tilanteeseen nähden täysin alimitoitetut

nyt tarvitaan panostuksia erityisesti nuorisotyöttömyyden torjuntaan

muun muassa etla on esittänyt että tällä hetkellä pitäisi todella merkittävässä määrin luoda oppisopimuskoulutuspaikkoja ja juuri tämäntapaisia toimenpiteitä tarvitaan

arvoisa puhemies

vaikka liikennepoliittinen selonteko onkin hyvä yritys pitkäjänteisempään liikennepolitiikkaan siinä on monia puutteita

ulkomaanliikenteessä me tarvitsemme kulkumuodon vaihtoa

tavarat ja ihmiset tulevat satamiin teitse tai raiteitse sitten jatketaan laivoilla

meidän onkin kyettävä kompensoimaan maantieteellisestä sijainnista aiheutuvaa kilpailukykyhaittaa tehokkaalla logistisella järjestelmällä ja tätä selonteossa ei mielestäni ole riittävästi ymmärretty

tuolloin laman myötä taso romahti emmekä me ole kyenneet kuromaan kuilua umpeen eikä tämä hallitus ja liikennepoliittinen selonteko tilannetta korjaa

sujuva liikenne on myös ilmasto poliittisesti tärkeää

arvoisa puhemies

metsäteollisuus ilmoitti tämän päivän aikana mittavista henkilöstön ja tuotannon leikkauksista

työttömiä neljännesmiljoona pitkäaikaistyöttömyys kasvaa köyhyysrajan alapuolella olevien määrä kasvaa terveyserot lisääntyvät valtiontalous on selkeästi alijäämäinen ja valtionvelka nimellisesti korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin

metsäteollisuutemme on epäilemättä vaikeuksissa ja siksi mielestäni on tehtävä kaikki mahdollinen sen kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi ja tietysti tällä hetkellä kaikkein tärkeintä ja kiireisintä on huolehtia työttömyysuhan alaisiksi joutuneista

arvoisa puhemies